eivät he riistä työntekijöitä he tarvitsevat työntekijöitä

me kaikki tähän keskusteluun osallistuvat puolueet olemme silloin kun on pitänyt leikata kohdistaneet leikkauksia hyvin samantyyppisiin asioihin

arvoisa puhemies

globaalia transaktioveroa ja sitten erikseen pankkien vakausmaksua näitä molempia me olemme valmiita selvittämään

se vaatii aidosti globaalia ratkaisua jos haluamme turvata sen että rahoitusmarkkinat jotenkin toimivat emmekä eristää eurooppaa näistä

arvoisa puhemies

periaate komissaari per maa astuu voimaan mikäli tämä uusi lissabonin sopimus saadaan aikaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin minä arvelen että parhaiten se kuinka kestäviä nämä suomen talouden ratkaisut ovat olleet verrattuna yleisesti muualla tehtyihin ratkaisuihin kyllä varmaan tulee arvioitua aika hyvin sittenkin silloin kun me haemme lainaa maailmalta

jos irlanti puola tai tsekki hylkäävät sopimuksen niin että uutta sopimusta ei ole silloin voimassa olevan sopimuksen mukaan mennään suppeampaan komissioon jossa tulee tasapuolinen kierto niin että osa maista on sisällä ja osa yhden kauden ulkona

ja totuus on se että suomi on tällä hetkellä saksan kanssa siellä pienintä marginaalia maksavien joukossa niin että kyllä minä uskon että nämä ratkaisut ja toimintatapa jolla hallitus on hoitanut tätä lamaa ja pitkän ajan kestävyyttä on markkinoilla nähty hyväksi

me emme ole vielä siinä vaiheessa että ryhtyisimme asettamaan komissaarinsalkun osalta tavoitteita

ne jotka aidosti panevat rahansa likoon mittaavat sitä uskottavuutta ehkä jopa joskus paremmin kuin me täällä omilla arvioinneillamme

huippukokouksessa sovittiin että heti euroopan parlamentin vaalien jälkeen jo kesäkuussa ryhdytään toimiin uuden komission kokoamiseksi erityisesti uuden komission puheenjohtajan valitsemiseksi

sen jälkeen uusi puheenjohtaja tulee esittämään jäsenvaltioille pyynnön tehdä ehdotus ja sitten kun on nimet olemassa on pitkälti puheenjohtajan kannasta kiinni minkä salkun kukin saa

ei hallitus ole nyt esittämässä mitään

me pyrimme toimimaan siten että kun työeläkejärjestelmä on työnantajien ja työntekijöiden rahoittama niin siihen mahdollisesti tulevia muutoksia myös valmistellaan yhdessä

meillä on varmasti siinä asetelmassa hyvät neuvottelumahdollisuudet maisemarascassessa tämä kysymys on lopulta siitä suurin synti on päätetty siirrytään mahdollisimman raskaaseen salkkuun

kyllä sieltä huonot mallit karsiutuvat pois ja niin kuin sanoin varmasti helpoimmin hyväksyttävä malli sitten lopulta nousee esille

kööpenhaminan neuvottelujen valmisteluissa on valtavasti auki olevia kysymyksiä mutta poliittinen momentum on luotu sellaiseksi että kööpenhaminassa kerta kaikkiaan on päästävä tulokseen

edustajat huovinen ja kumpula natri luovat epävarmuutta tähän lähimpien vuosien toimenpiteiden riittämättömyyteen liittyen puhutaan määrärahaleikkauksista ja muista

arvoisa puhemies

tämä historian jauhaminen tietysti osittain on turhaa mutta kyllä se kertoo toisaalta sen pitkän linjan siitä että puolueet yleensä nousukausina ovat olleet kykeneviä ja valmiita kehittämään sekä tulonsiirtoja että palveluita ja heikkoina aikoina on sopeutettu

ilmastolain ongelma on se että kun meillä on euroopan tasoiset ilmastolait olemassa joilla sektoreittain määritellään energiansäästö uusiutuva energia ynnä muita määritteitä niin tämmöinen kansallinen ilmastolaki tämän päälle tai ohjaamaan erikseen ei oikein toimi se ei oikein toimi

arvoisa puhemies

paljonko on omaisuuden myyntituloja

kuinka paljon on valtion kassaa syöty pienennetty

mutta näitä kumpaakaan keinoa ei tällä hetkellä ole käytettävissä

on muitakin tämmöisiä satunnaisia tekijöitä jotka vaikuttavat siihen että ensi vuoden budjetin velkaantumistahti on ainakin sama kuin tänä vuonna

tämä ed

pulliaisen viimeisin arvio on äärimmäisen vakava

euroopan keskuspankki ei altistunut keskustelulle eikä ilmoittanut kantaansa sen enempää perjantai illan huippukokouksessa kuin ecofin kokouksessakaan

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa ja sen liitteissä on selkeästi määritelty se minkälaisessa tahdissa sopeutustoimia tehdään ja mennään aivan ohjelman mukaan johon ohjelmaan jo keväällä oli ennakoitu ensi vuoden velanotto

tässäkin olosuhteessa ekp piti riippumattomuutensa ja itsenäisyytensä viimeiselle rajalle asti

kas kun ette vuosi sitten näissä samoissa keskusteluissa osanneet ennakoida oman talouspolitiikkanne jäljiltä lainkaan oikealla tavalla tämän vuoden kehitystä vaan esimerkiksi työllisyysmäärärahathan loppuivat kesken vuotta tänä vuonna keskellä vuotta

pidän kyllä kannastani kiinni että kokonaisuuden kannalta olisi ollut järkevämpää tehdä jos on välttämätöntä nostaa kuntaveroja tehdä se vuoden kahden päästä kun tämä lama hellittää

mikä laskutaito tai yhteiskunnallisen osaamisen taito taustalla on että näin suuren virhearvion teitte vasta vuosi sitten

ei tässä talouskehityksessä niin suurta heikentymistä ole tapahtunut tämän vuoden aikana niin että kyllä olisi pitänyt pystyä tämä vuosi ennustamaan paremmin mutta näyttää myös että te rakensitte budjetin toiveiden varaan

mitä siitä olisi tullut jos valtio toimisi samalla tavalla kuin nämä monet kunnat olisi keskellä lamaa tehty merkittäviä verojen korotuksia lähdetty leikkaamaan menoja

ensin tämä kysymys tästä keskitetystä energiahuollosta kriisitilanteissa

ne ovat parhaillaan nyt analysoinnissa ja harkinnassa ja on alustavasti sovittu että niiden pohjalta aika nopeasti nyt perustetaan vielä sitten sektoriministeriöiden kanssa työryhmät jotka valmistelevat ne lakimuutoksiksi ja mahdollisiksi määräraha ynnä muuta

arvoisa puhemies

tämä kokonaisuus lisää omavaraisuutta tuntuvasti

mutta jos nyt järjestöjen kesken ollaan heidän eksperttinsä ovat valmiita käymään keskusteluja erilaisista malleista ja sitten niistä joku yksityiskohta tulee esille niin mikä ihmeen kiire tällä salilla on lähteä ensimmäisenä joo ed

eli hallitus tässä on harjoittanut hyvää tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa ja tämä on se keino jolla varmimmin pystytään nimenomaan ikääntyviä työntekijöitä pitämään töissä

sähköntuotannon osalta ei hallitus millään voi määrätä sitä ostavatko yritykset sähköä pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta tai venäjältä

sen aikanaan markkinat ratkaisevat mutta se mistä poliittinen päättäjä kantaa vastuun on se että me luomme edellytykset sille että meillä on omaa sähköntuotantoa tarvittaessa turvaamaan oman sähköntarpeemme ja markkinoilla sitten ratkeaa miten sitä tuodaan ja viedään

minä enemmänkin näen tässä ehkä jopa sen riskin että ellei kolmikanta tässä onnistu niin se on äärimmäisen vakava tappio

tämän kokonaisuuden kannalta tietysti tässä keskustelussa helposti tulee tämä vastakkainasettelu eri tuotantomuotojen välillä mutta oikeastaan toistan sen minkä ministeri pekkarinen jo aikaisemmin totesi että erittäin iso osa varsinkin tästä uusiutuvan energian paketista kohdistuu lämmöntuotantoon ja liikennepolttoaineiden tuotantoon

liikennepolttoaineita aikanaan korvataan sähköllä mutta nämä molemmat isot sektorit eivät kilpaile sähköntuotannon kanssa

nyt kun siirrytään kohti sähköautoteknologiaa se tarjoaa kyllä meidän teollisuudelle mahdollisuuden sähköautoteollisuuteen liittyvinä osatoimittajina tai jopa kokonaisjärjestelmien toimittajina

meillä on valmisteilla polttoaineverouudistus joka tulee ilman muuta edistämään sähköautoilua ja sitten on tutkimus ja kehityshanke menossa

hallitus näkee sähköautoilun erittäin isona energiansäästötoimenpiteenä koska sähköauton energian ominaiskulutus on murto osa polttomoottoriauton kulutuksesta

se tulee tekemään kulkemisen myös edullisemmaksi verrattuna nestemäisiin polttoaineisiin ja kokonaisuudessaan tulee alentamaan huomattavasti energiankulutusta ja auttaa meitä siirtymään pois fossiilisista polttoaineista päästöttömien energialähteiden käyttöön

arvoisa puhemies

te toteatte että tehdyt veronkevennykset eivät ole lisänneet toivotussa määrin kulutusta tai kotimaista kysyntää

se on tietysti arviointikysymys

hallituksen käsityksen ja arvion mukaan me tarvitsemme tässä kriisinhoidossa oikeastaan kaikkia niitä toimenpiteitä joita hallitus tekee alkaen sieltä viime syksyn yritysten rahoitusten turvaamisesta

tarvitaan niitä suoria elvytystoimia joilla rakennustyömaita käynnistetään ja tarvitaan näitä perinteisempiä työvoimahallinnon aktiivitoimenpiteitä joista tässä välikysymyksessä eniten keskustellaan eivätkä nämä ole toisiaan poissulkevia ja tarvitaan myös kotitalouksien luottamuksen ylläpitämistä kotitalouksien kulutusvoiman vahvistamista johon veronkevennykset ovat olleet tarpeen

oikeastaan jos jotain positiivista tästä kriisistä hakee se on se että meillä kotitalouksien tasolla sittenkin tämä luottamus on pysynyt kohtuullisella tasolla ja se auttaa ylläpitämään sitä suurta parran uuteen elinkeino elinkeino eli palveluelinkeinoa jolla on merkitystä tässä työllisyyden ylläpitämisessä koska työttömyys ennen muuta koskee nyt vientiin kytkeytyviä aloja ja se mitä me erityisesti suomessa täällä kotimaassa voimme tehdä on ylläpitää palvelusektorin työpaikkoja ja tässä on tarvittu myös tätä veroratkaisua

kyllä meidän pitää luottaa siihen että meillä talouskasvuakin syntyy joka on inflaatiota korkeampaa ja meillä on mahdollisuus huolehtia toimintakykyisen puolustuksen rahoittamisesta

sen mukaan toimitaan

työkyvyttömyyden kohdalla meillä on päinvastoin semmoinen pyrkimys että pyritään lisäämään työkyvyttömyydellä olevien valinnanvaraa sitä mahdollisuutta että jos on mahdollisuus palata työhön niin se eläke jää kellumaan

eläkeputken osalla sosiaalitupossa on kerrottu se että vuodella lykätään sitä

ammattiyhdistysliikkeen johtajille sopi ja riitti se vastaus joka tähän tämän päivän sopimukseen on kirjattu ja jonka olen tainnut kaksi tai kolme kertaa täällä lukea

se ei ole nyt se vastaus jota te odotatte ja toivotte mutta se on se vastaus joka on annettu ja joka on ehtona sille että nyt yhteistyössä valmistellaan uskottavat toimet työurien pidentämiseksi kolmella vuodella

monet tilaukset vaativat kymmenen vuoden prosessin monet tilaukset johtavat kymmenien vuosien mittaisiin ratkaisuihin ja tähän pitää löytää jatkossakin tapa

nämä esitetyt toimet tullaan arvioimaan ja läpivalaisemaan heti kun ne valmistuvat ja hallitus uskoo siihen että näillä toimilla todella kolme vuotta tulee lisää

aikanaan se oli parlamentaariset puolustuskomiteat ja nyt se on ollut tämä selontekomenettely mutta ulkopolitiikan raamattua tästä selonteosta ei tarvitse tehdä

en kannata sitä opposition tekemää ehdosta pääministerin ilmoituksesta koska sehän sallii vain räväkän keskustelun salissa mutta valiokunnat eivät pääse ollenkaan asiaa käsittelemään eivätkä laatimaan mitään mietintöä

kyllä meillä pitää olla tässäkin suhteessa menetelmiä

tässä suhteessa tietysti ensi sijassa kun tämä on parlamenttia koskeva odotamme myös mitä tässä selonteon eduskuntakäsittelyssä eduskunta esittää toiveistaan hallitukselle suhteessa siihen minkälainen eduskuntakäsittely jatkossa näille asioille halutaan

arvoisa puhemies

te vaaditte minua tekemään johtopäätökset pääministerille annetaan epäluottamuslause

kuinka monta oli myös sdpstä kmsn tukia saaneita

mutta pääministeri ja tämä myös ed

tämä keskustelu on voisi sanoa riittävän vaikeaa ilman sitäkin että meidän eri sanomisiamme tulkitaan tai väitetään toiseksi

minä luulen että osittain tämä väittely tästä saksalaisten ja ranskalaisten pankkien mukanaolosta josta meillä on kyllä täällä valtiovarainministerillä paperit tiedetään mistä on kyse ja tämä väärinkäsitys tai erimielisyys johtuu todennäköisesti siitä että eihän euroopassa mitään merkittävää lainajärjestelyä tehdä ilman

mistä sitten ajattelette että suomi lainansa vuosittain saa muualta kuin eri maista olevilta rahoituslaitoksilta eläkesäätiöiltä

erittäin paljon tulee euroopasta sitä

eli siinä mielessä se on uutta rahaa aidosti uutta rahaa vaikka sen päätöstä ei ole tehty kööpenhaminan jälkeen vaan me olemme valmistautuneet siihen niin kuin yleensä asioihin teemme

hyvin ja etukäteen

nyt kun kehitysyhteistyön kokonaismäärärahat nousevat selvästi voidaan sanoa että osa tästä ilmastorahasta on aidosti uutta osa on ehkä sellaista joka kuuluu kehitysapuun

alkuaan se aika tavalla teki sijoituksia yksittäisiin yrityksiinkin ja pyrki kehittämään liiketoimintaa harkituilla aloilla

arvoisa puhemies